tämä on minusta erityisesti asia jossa toivoisin että hallitus kuuntelisi myöskin oppositiota ja pääsisimme vaikuttamaan

myöskin minun henkilökohtaiset kokemukseni tampereen ammattikorkeakoulun ja myöskin sen osakeyhtiön hallituksen jäsenyydestä ovat varsin positiiviset

suoraan sanoen kannan erittäin suurta huolta siitä mihin on viitattu että nyt ollaan kajoamassa kirjastolakiin taiteen perusopetukseen teatteri ja orkesterilakiin

mutta katson ehkä velvollisuudekseni kuitenkin sen kaltaisia periaatteellisia kannanottoja jotka koen ehkä nyt itselleni tässä tilanteessa tärkeiksi lyhyesti kommentoida etten täällä nyt turhaan istu

ehkä tässä kohtaa ei nyt kannata niin paljon tätä bisnespuolta pelätä kuin joissakin toisissa yhteyksissä

esimerkiksi kirjasto on minulle yksi kolmesta kivijalasta näitä ovat peruskoulu yleisradio suomalainen kirjastojärjestelmä

mutta kaikki laitetaan ylös mitä täällä sanotaan

edustaja kivelä kantoi myöskin huolta tästä verrattain ripeästä aikataulusta

se on meidän kansallisen kulttuurimme kivijalka ja toivoisin että tässä yhteydessä nyt myöskin huolehdittaisiin siitä että kirjastolaitos säilyy elävänä ja tasa arvoisena suomessa

tämä nyt ei tietystikään tarkoita sitä että kaikki esitykset olisivat sitten kesussa sisällä sen te ymmärrätte vaan ne tietysti sitten siivilöidään ja arvioidaan

tilanne nyt kuitenkin opetus ja kulttuuriministeriön näkökulmasta on se että meillä on poikkeuksellisen kiinteä läheinen jatkuva yhteistyö ammattikorkeakoulukentän kanssa

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja totesi tietynlaisena puutteena tässä kohtaa sen että tämä digitaalisuus noin laajasti ymmärrettynä on ehkä ohuesti tämänhetkisessä esityksessä

niin kuin monet kansanedustajat henkilökohtaisesti tietävät niin myöskin teidän yhteistyönne kautta tätä vuorovaikutusta on hoidettu

sitä varmaan on syytä vahventaa vaikka sieltä löytyy kannanottoja sen suhteen että pitäisi monipuolistaa näitä oppimisympäristöjä ja ottaa enemmän tieto ja viestintätekniikka huomioon

kenttä on tähän aikatauluun varautunut ja ei siihen mitään isompaa vastustusta ole tullut pikemminkin päinvastoin

sitten se mikä minusta on tärkeä asia siitä huolimatta että me joudumme tämän ankaran valtiontalouden velkaantumiskehityksen takia tekemään myöskin säästöjä

koko kansan koulutustasoa pyrimme tietoisilla toimilla nostamaan ja jos luette ajatuksella kesun niin tämä näkemys vahvistuu

arvoisa puhemies

siellä on kirjoitettu erittäin hyvin jo nyt sisälle tämä tasa arvoajattelu ja se että opetuksen laatua kaikilla koulutuksen tasoilla nostetaan eri keinoin

sosiaalidemokraatit näkevät sen että työuria tulee pidentää niin alkupäästä keskipäästä kuin yläpäästäkin ja siihen tähtääviä neuvotteluja tuemme

edustaja kerola otti tämän ammattikorkeakoulu uudistuksen ja aloituspaikkavähennyksen esille

olemme vaan harmitelleet sitä että nämä hallituksen asettamat työryhmät eivät ole saaneet mitään tuloksia aika

toteaisin nyt tässä yhteydessä vaan sen että tämä ikäluokkakehitys on vaikuttanut siihen että aloituspaikkoja voidaan vähentää ja on tarkoituksenmukaista vähentää ja sitten on vahvasti otettu huomioon tämä työvoimatarpeen kehitys

ja sanon edelleen sen että pohjois suomen lapin pohjois karjalan kohdalta esimerkiksi korkea asteen kohdalta nuorten mahdollisuudet saada opiskelupaikka paranevat suhteessa aiempaan tilanteeseen

tämä on todistettavissa sanotaan näin

mutta kyllä minä haluan muistuttaa nyt eduskunnalle siitä että tämä yhteistyö oppilaitosten välillä se on nuorten etu se on työelämän etu

edustaja meri on minulle sillä tavalla uusi että en ole kovin paljon häntä kuunnellut

se ammattitaito ja osaaminen mitä tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan vaatii laajempaa ammattiosaamista

ja sen takia minun on syytä ihan opetusministerinäkin ottaa tosissaan olemassa olevan lukiolain ja ammatillisen koulutuksen lain sisältö

arvoisa puhemies

kuten ryhmämme puheenjohtaja backman minäkin olen äänestänyt sekä ydinvoimaa vastaan että sen puolesta

koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa

sitten tämä kun viittasitte että joku puhuu siitä että hallitus irtisanoo

minulle fennovoiman aluetaloudellinen työllisyysvaikutus oli merkittävä ja myöskin ovat nämä ilmastosyyt siinä että olen fennovoiman takana

no tämä on akateeminen kysymys

sitten tästä presidentti putinista nyt tässä

koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien ammatillisen koulutuksen lukiokoulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa

että jos kesuun on nyt kirjoitettu hallitusneuvottelujen ohjelman pohjalta että nuorten kannalta on lukiolaisen mahdollisuus suorittaa opintoja ammatillisen koulutuksen puolelta se rikastuttaa hänen tulevaisuuttaan opitun hyväksi lukemista ja toisin päin

arvoisa puhemies

tästä huolimatta ja näistä takaiskuista huolimatta näen että taloudellinen ja teknologinen yhteistyö venäjän kanssa on jatkossakin tärkeää

opetus ja kulttuuriministerin valitsema tyylilaji kyllä minut yllätti

tämä nyt on minusta myöskin niin että henkilöillä jotka nyt ovat saaneet hyvän koulutuksen aina on arvovalinnan paikka mistä säästöjä ja leikkauksia tehdään

sanotaan kyllä että hyökkäys on paras puolustus mutta itse olin ajatellut että käymme keskustelua sivistyneesti asiallisesti tosiasioihin perustuen

mielestäni se jos mikään on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista

ei niitä ole mistään ulkoa määrätty

minä toivon nyt tämmöistä analyyttisempaa otetta kansanedustajilta kun me keskustelemme suomalaisen nuoren tulevaisuudesta ja siitä mitä tulevaisuuden työelämä häneltä vaatii ja odottaa

ja kuten täällä on todettu minäkin olisin kehunut pitkästä aikaa pääministeri stubbia jonka kanssa olen viime aikoina ollut myöskin vähän eri mieltä pääministerin puheenvuoro oli hyvä kun hän analysoi muun muassa tätä keski euroopan tilannetta energian suhteen

sanoitte että edustaja gustafsson on vanhanaikainen kun hän kantaa huolta ammatillisen koulutuksen lähiopetuksesta

tämä yhteistyö venäjän kanssa on tärkeää sitä pitää vaalia ja kehittää ja nähdä tämän putinin yli ja ohitse

arvoisa puhemies

miksi uusi oppiminen

kannattaa nyt vielä muistaa tämä lähtökohta jotta me saamme kaikki lapset osallisiksi yhteiskuntaan osallisiksi sivistykseen että jokainen lapsi ja nuori on yksilönä arvokas eivät vain harvat ja valitut

tietääkö opetusministeri mistä hän nyt puhuu

on kaksi ihan eri asiaa jos täältä puuttuu joidenkin eduskuntaryhmien johtomiehiä kun täällä ei ole ainuttakaan ministeriä paikalla

pidän varsin onnistuneina näitä tulevaisuusvaliokunnan kärkitavoitteita

yhdyn mielelläni siihen että sosiaalisten taitojen oppiminen on otettava vahvemmaksi osaksi oppimista

myöskin tämä varhaiskasvatuksen aseman ja merkityksen korostus ja vahvistaminen on minun mielestäni lähitulevaisuuden ehkä yksi tärkein asia

jos me olemme puoluekokouksessa tehneet päätöksen että nuorisotyöttömyyteen nollatoleranssi me olemme sitä mieltä että se maksaa itsensä takaisin

tilanne on käytännössä myöskin asiantuntijoitten mukaan se että tulevaisuuden valttikortit ja ässät jaetaan jo hyvin pitkälti varhaiskasvatuksessa

arvoisa puhemies

kuunneltuani nyt keskustelut minun johtopäätökseni on vahvistunut minkä takia ei ole sovittu konkreettisesti ensi vuoden asioista

sen takia nyt valmisteilla olevaa uutta varhaiskasvatuslakia pitää pitää erittäin tarkan silmälläpidon alla

hallituspuolueet eivät yksinkertaisesti kykene sopimaan ei veropolitiikan linjauksista ei työllisyyspolitiikan lisämäärärahoista jotka kiistatta tarvitaan ei yliopisto eikä korkeakoulupolitiikasta

ja tästä voida käydä pienin endi matti väistö kuivurin johdosta ja ensimmäinen arvoisa puhemies

se on se kunniavelka mikä pitää maksaa kaikkein pienimmille köyhimmille

me kannamme huolta oikeasti suomen työllisyydestä teollisuuden konepajateollisuuden työllisyydestä ja silloin tämä fennovoima päätös voi olla vain myönteinen

sitten minusta helmenä

arvoisa puhemies

oppilaille on opetettava eettistä herkkyyttä ja kykyä hahmottaa elämän tarkoitus taito asettaa itselle pitkäkestoinen tavoite

on tärkeää ja syytä arvostaa että ministeri on paikalla kun tästä asiasta keskustellaan ja nimenomaan tästä laajemmasta viitekehyksestä käsin

miksi ei ole

opetusministerinä ajattelin kun taito ja taideaineita vahvistetaan draama tulee opetusmenetelmäksi että nämä ovat just nimenomaan niitä herkkyystaitoja joita pitää peruskoulussa vahvistaa ja syventää

mitä tulee kuntiin pääministeri kiviniemi lukekaa tämän päivän aamulehti joka nyt ei tunnetusti ole mikään demarien pää äänenkannattaja

toissa viikoilla asetin ministeri maria guzenina richardsonin kanssa työryhmän joka tekee tämän niin sanotun hallinnollisen siirron ministeriöstä toiseen

en minä esimerkiksi kiellä sitä että ajatellessani vuokratyötä pyrin siihen että sen käyttö rajoitettaisiin mahdollisimman vähäiseen

siellä lainataan ministeri risikkoa

tulevaisuudessa pärjää vahvalla itsetunnolla ja sosiaalisella liikkuvuudella taito ja taideaineilla

arvoisa puhemies

jos tämä takuupalkka ikään kuin nostaa tätä kynnystä niin hyvä näin

katainen on todennut samat asiat hiukan maltillisemmin sanakääntein

kuntaliiton mukaan etenkin kuolinkamppailua käyvät kunnat näyttävät vastustavan uudistuksia viimeiseen hengenvetoon saakka

eli pyrimme tällaisiin hyviin normaaleihin työsuhteisiin niin että vuokratyö vain olisi niitä todellisia aukkopaikkoja täyttämässä

arvoisa puhemies

sivistysvaliokunnan puheenjohtaja sanoi että tällä rahoitus ja järjestämislailla ei ole mitään tekemistä teknisesti teknisesti tai juridisesti

eikö ole kuitenkin tähän päin syytä viedä asioita ministeri vapaavuori

se heikentää yhteiskunta ja veromoraalia ja sortaa kilpailutilanteissa rehellisiä suomalaisia yrittäjiä ja työntekijöitä

sitten tähän ammattikorkeakouluasiaan nyt vielä

on mielenkiintoista että täällä todetaan että näitten lasten ja nuorten keskuudessa eriarvoisuus ja erot ovat itse asiassa suurempia kuin sukupolvien välillä

vanhasen hallitus torkkui lähes kolme vuotta ja vasta sosialidemokraattien ankaran painostuksen jälkeen suostui ministeri katainen antamaan esityksen käännetystä arvonlisäverojärjestelmästä

minä haluaisin kyllä edustaja puumalallekin sanoa että teidän on pakko keskustalaisena ymmärtää mitä tarkoittaa kansallinen koulutuspolitiikka

tässä ministeriöstä lähteneessä kirjelmässä ammattikorkeakouluihin eritasoisesti esitetään toimenpiteitä eri ammattikorkeakouluille ja mikä siellä on tavallaan yhteistä on se että jokaisessa ammattikorkeakoulussa tapahtuu aloituspaikkojen vähentymisiä

oletteko valmis nimimerkillä tositarkoituksella taistelemaan tämän käännetyn arvonlisäverojärjestelmän puolesta

viime hallituskaudella sosialidemokraattien voimin lisättiin työsuojelun voimavaroja ulkomaisen työvoiman valvontaan

se ei ole syntynyt vapaaehtoisesti kunnissa ja järjestäjien taholta vaan se on vaatinut myöskin vastuullisen opetusministeriön vaikutusta

ja niin kuin sanoin helmimaaliskuussa sitten palautteen pohjalta arvioidaan kuinka oikeaan osuneita ne ovat olleet

sen takia on tämä toimilupakierros jotta kyetään arvioimaan yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus jokaisella paikkakunnalla alueellisesti koko suomessa

arvoisa puhemies

minulla oli kunnia toimia hallitusohjelmaneuvotteluissa harmaan talouden työryhmän puheenjohtajana

kun rajamäki lopetti ministerinä ryhmä valitettavasti sulautettiin talousrikollisuuden tutkintaan ja näin lähes lopetettiin pimeän ulkomaalaistyön tekemisen valvonta ja torjunta

ja sen takia me demarit emme voi hyväksyä yksin tätä rahoituslakia koska tämä järjestäjäverkkolaki on aivan olennainen osa on päässyt edes viittä viisi ja se tässä yhteydessä

arvoisa puhemies

hallitus on pettänyt suomen kansan kahdessa asiassa

eli siihen on käyty nyt tosissaan kiinni

tuore tutkimus osoitti sen että nuoret ja työttömät on porvarihallitus laittanut laskumiehiksi ja voitto on annettu rikkaitten käsiin

esitin että rakennustyömailla pakollisena pidettävää tunnistekorttia täydennettäisiin verottajan antamalla veronumerolla

arvoisa puhemies

jos ruotsin kielen aseman radikaali muuttaminen johtaisi automaattisesti muiden vieraiden kielten merkittävään lisäoppimiseen niin voisin teoriassa ajatella olevani kansalaisaloitteen takana

en muista koskaan käydyn näin syvällistä laajaa ja monipuolista keskustelua koulutuksesta ja sivistyksestä kuin nyt

hän totesi että se lisäisi huomattavasti verohallinnon työmäärää ja että reaaliaikainen tarkastaminen on mahdollista jo nykyisinkin

minä nyt sanoisin suurella lämmöllä ja kunnioituksella kuitenkin noin niin kuin pitkässä perspektiivissä keskustapuoluetta kohtaan että ette olisi olleet kovin kaukana näistä periaatteista joihin nyt on päädytty miten tätä merkittävää ammattikorkeakoulu uudistusta viedään eteenpäin ja kehitetään

viimeisen naulan tähänastiseen hallitusyhteistyöhön ja sen tuloksiin löi eduskunnan puhemies esittämällä hallituspohjan laajentamista

en kuitenkaan ole

täällä ministeri grahn laasonen elvistelee peruskoululla kuinka se on hyvä